tämähän on puuston hankinnasta tehtävä vähennys ja näin ollen se ei kyllä de minimis tukea ole

nämä mietinnön mukaiset muutokset vastaavat niitä keskusteluja sekä kuulemisia joita työ ja elinkeinojaostossa on syksyn aikana käyty

näihin muutoksiin ja siihen tapaan miten nämä tämän pääluokan lisäykset on jaettu täytyy olla tyytyväinen

haluaisin kiinnittää tähän asiaan jatkossa huomiota että jos näitäkin voitaisiin ottaa huomioon

ei minulla muuta

tässähän oli hallituksella tuhannen taalan paikka antaa meille vastaukset työllisyysongelmiin mutta valitettavasti vastauksia ei niinkään kuultu

mutta onneksi olemme saamassa tämän työllistävän lisäbudjetin ensi viikollako se oli

pohdin itse tässä tällaisia asioita että kyllä tässä hallituksen vastauksessa kuultiin ehkä aiheettomia pelotteluja näistä pankkien kaatumisista

ihmettelen kyllä sitä että vaikka tämä islannin malli tiedetään edelleen pelotellaan tällä tilanteella että jos pankit olisivat kaatuneet niin olisi tullut täystyöttömyys

eipä minulla muuta

on kiittäen ylistettävä tätä uutta toimintamallia joka on valiokunnan mietinnössä sekä sen selvityksissä tuotu julki

poliitikkojen kanssa kannattaa olla hyvissä ellei jopa fantastisissa väleissä

nostan esille saman kohdan tästä kuuden kohdan listasta kuin edustaja lapintie

eli tähän vapaakauppasopimukseen sisältyy myöskin laaja investointisuoja

nyt laaja investointisuoja sekä vapaa valtausoikeus sopivat aika huonosti yhteen koska tällöin jos joku kaivoshanke estetään oli se syy mikä tahansa voi kansainvälinen kaivosyhtiö sitten vaatia näitä kaikkia tekemiään investointeja sekä mahdollisia tuottoja valtiolta takaisin

elikkä tässä on se ongelma

minun mielestäni tämä vapaa kaivosoikeus täytyisi poistaa jos meillä tulee vapaakauppasopimus eun kanssa

hallituksen kolme päätavoitetta ovat olleet velkasuhteen taittaminen ja työllisyysasteen nosto ja nämä samat asiat nostettiin myös tässä puheessa esille

vastustamme tässä muun muassa monimutkaista lapsivähennystä ja olisimme halunneet jättää lapsilisäleikkaukset tekemättä

lopuksi haluaisin sanoa sen että tämä hallituksen esitys ja mietintö sisältävät hyviäkin asioita muun muassa elokuvatuottajien tuotantotuen säilyttämisen

esitän kolme teesiä omistajaohjauksesta

täällä salissa on väitetty että valtion omistajaohjaus on vaikeaa

ensimmäinen keskeisin asia on se että noudattaa hyvää hallintotapaa elikkä jokaisessa valtionyhtiössä täytyy noudattaa hyvää hallintotapaa

ne hallinto ohjeet täytyy päivittää tätä päivää vastaaviksi

en haluaisi näin kokemattomana poliitikkona antaa teille minkäänlaista ohjetta mutta annan silti

viimeiseksi totean että omistajaohjausta valtion osalta täytyy hoitaa isänmaallisella vakaalla kädellä

jännityksellä odotankin miten vasemmistoliitto ja sdp aikovat äänestää sitten kun tämä tulee käsittelyyn loppuviikosta kuinka he sillon aikon ja

sinänsä vaikka tämä hallituksen esitys mikä nyt on käsittelyssä sataviisikymmentä kautta kaksituhattayksitoista

loppujen lopuksi totean lyhyesti että olemme tiedostaneet nämä kokonaisvastuut mitkä tähän asiaan sisältyvät jo syksyn käsittelyssä ja olemme näitä silloin myöskin jo vastustaneet

sen te jo kyllä tiesittekin

nyt kun pitäisi tehdä nopeasti niitä toimenpiteitä joilla kohennettaisiin tämän maan taloudellista tilannetta niin mitä tehdään

lähes vuoden ja kuinka monet potku uutiset tämän päivän kaltaiset uutiset me saamme tämän vuoden aikana ennen kuin me teemme mitään elvyttäviä toimenpiteitä

nyt me esitämme tässä vastalauseessa muutamia täsmätoimenpiteitä ja niitä toimenpiteitä voisivat olla panostukset tiehankkeisiin sekä vaikkapa nämä homekouluinvestoinnit ja ne kunnostukset

nämä esitykset ja tämä vastalause ovat meidän viiden paketin ohjelman mukaisia ja sillä paketilla saamme suomen talouden tästä nousuun

nämä muutokset koskevat muun muassa kotitalousvähennystä säätiöitten pääomatuloa sekä tvl asteikkoa

ei muuta

kyllähän tässä on kysymyksessä kaikkien aikojen ilmaveivaus

no meidän johtajammehan tulevat eusta ja sanovat meille että hyvä saimme maidontuottajien pakotetuet sovittua

mutta mitä tässä oikeasti tehdään

tämä on aivan käsittämätöntä

suomihan on saanut tullimaksuista pitää itsellään kun ne ensiksi eulle kantaa yhden neljäsosan mutta nytkin tämä osuus tippuu yhteen viidesosaan

tämä on käsittämätön summa

mutta valitettavasti me olemme jostain kumman syystä halunneet maksaa tämän summan eun molokin kitaan pimeyden ytimeen sinne se on mennyt hukkaan

eipä minulla tässä oikeastaan tämän ihmeempiä

kiitos

se on täsmälleen näin niin kuin edustaja kettunen tuossa äsken sanoi ja kuten sanottua kuten äsken totesin kannatan edustaja kettusen tekemää hylkäysesitystä

ja nyt näyttää siltä että ei täällä salissa kovinkaan moni edustaja tähän asiaan halua ottaa kantaa

toivottavasti vielä jatkossa tämä asia tulee nousemaan esille

kunnioitettu puhemies

kiitän edustaja myllykoskea hyvistä puheista

mutta tämä tästä

tämä tukee kotimaista pien sekä laadittua

eduskunta ryhtyy valiokunnan ehdotuksen lakialoitteisiin sisältyviä lakiehdotusta

kunnioitettu puhemies

se on ikävä juttu olisihan meillä tuolla metsissä ja soilla omaakin polttoainetta käytettäväksi mutta jostain ihmeen syystä me sitä kivihiiltä laivaamme tänne suomeen

hallituksen on ilmeisen vaikea käsittää sitä että suomessa monilla kansalaisilla on hyvinkin vaikea taloudellinen tilanne

työttömyys on kasvanut ja piilotyöttömyys ennen kaikkea huomattavan paljon

ja nyt sitten kun hallitus vain lisää ja lisää kansalaisille näitä maksuja sähkön osalta lämmityskulujen osalta autoilun kustannukset kasvavat asumisen kustannukset niin kyllä se vakava viesti minkä me näemme ovat iltapäivä ja sanomalehtien otsikoissa ne teot mitä täällä on tehty

pinnan alla kuohuu

tämä on vakava viesti kyllä minun mielestäni hallitukselle

ei kansalaisia voi laittaa niin ahtaalle taloudellisesti kuin he tällä hetkellä ovat

sitten täällä keskustelun yhteydessä on ollut keskustelua näitten sanktioitten julkisuudesta yleisestävyyden vahvistamiseksi

siinä on kaksi hyvää lausumaa eli selvitetään tämä tehokas katuminen jonka jaoston puheenjohtaja kataja esittelyssään jo hyvin aukaisikin ja ennen kaikkea sitten myöskin tämä toinen lausuma missä todetaan että ne bis in idem kielto ei sinänsä estä sitä että samassa menettelyssä annettaisiin useampia sanktioita kunhan ne vain annetaan yhtä aikaa

tämä lausuma on hyvä ja kuten esitämme kummankin lausuman osalta

jos tämä esitys muuttaa vallitsevaa oikeuskäytäntöä eli tullaan silloin noudattamaan tätä uutta muuttunutta oikeuskäytäntöä kuinka tämä vaikuttaa niihin julkisuudessa olleisiin tapauksiin

entä niihin tapauksiin jotka ovat kesken

muutama lause tulevaisuusvaliokunnan kannanotoista

ennen kaikkea se painotus että meidän pitäisi lisätä rahaa tutkimus kehittämis ja innovaatiotoimintaan vie budjettia kohti sitä tavoitetta mikä on asetettu

yksi keskeinen huomio oli siinä että meidän täytyisi yhteiskuntana kulkea kohti kokeiluyhteiskuntaa lisätä poliittisia kokeiluita

kansallisen ennakointimallin nopeuttamista käyttöönottoa pitää edistää ja se täytyisi saada hyvinkin nopeasti käyttöön

se voi tapahtua myöskin siten että hallinnollisia esteitä poistetaan luvitusta edistetään ja lisätään näitä edellä mainittuja kokeiluhankkeita

aivan lopuksi haluaisin kiittää puheenjohtaja lipposta innostavasta otteesta ja hyvin johdetusta työstä

pääasia tässä lainsäädännössä on se että näiden annettujen sanktioiden taso säilyy samalla tasolla ennen sekä jälkeen tämän lainsäädännön

täytyyhän sen olla niin että näitten vanhojen kunniakkaitten teollisuussukujen täytyy saada palauttaa tämä kätketty omaisuus ilman

eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien lakien on mietinnössä ehdotetun että heidän nimensä painuu lokaan

suomen pahimpia haasteita imfn mukaan ovat nopea ikääntyminen tuottavuuden kasvun hidastuminen ja kilpailukyvyn heikkeneminen

toisin sanoen ihmisten pitäisi pysyä toimintakykyisinä huomattavasti pitempään ja meidän täytyisi saada nopeampaan työvoimaa koulunpenkeiltä

sinänsä tämähän vaatisi panostuksia etenkin tuonne koulutuspuolelle ja nämä opmn hallinnonalalta tehtävät leikkaukset ovat aika huonoja tätä tavoitetta ajatellen

meillä täytyisi olla käytössä huippuosaamista ja huippulaitteisto jotta me pystymme saavuttamaan joka vuosi tuottavuuden kasvua tasaista kasvua joka vuosi

jos katsotaan tätä kehyksen ensimmäistä sivua niin hallitushan ennustaa tai sanoo täsmällisesti siten että potentiaalisen tuotannon kasvu pohjautuu jatkossa pitkälti kokonaistuottavuuden kohenemiseen

imf on täsmälleen päinvastaista mieltä

jos tuottavuuden kasvu hidastuu vielä niin meidän kilpailukyky heikkenee entisestään vaihtotase heikkenee huomattavasti

sisäinen devalvaatio ulkoinen devalvaatio tai sitten muissa maissa lähinnä saksassa nostetaan palkkatasoa elikkä muiden maiden kilpailukyky heikkenee

mutta nyt kun olemme eun jäseniä niin tietenkään me emme ulkoista devalvaatiota voi käyttää joten se sisäinen devalvaatio jäänee ainoaksi vaihtoehdoksi ja se on kyllä todella huono vaihtoehto köyhän kannalta

siksi me esitämme tässä vastalauseessamme pienempiä leikkauksia valtiontalouteen ja tällöin myöskään eivät pieni ja keskituloiset ja köyhät ole tässä maksumiehinä

olenkin sitä mieltä että tässä kehyksien ensimmäisellä sivulla oleva kokonaistuotannon kasvuennuste on liian iso ja nämä kehykset ovat aika lailla sitä kautta tyhjän päällä

saattaa olla että ensi vuonna ja kuluvana vuonna tulee jopa nollakasvu kun ottaa tämän espanjan tilanteen huomioon ja tämän jättimäisen pankkituen mitä sinne tullaan todennäköisesti antamaan

kehyksissä todetaan päästöoikeuksien huutokaupasta siten että näitä tuloja aiotaan käyttää kehitysapuun ja tämä on minun mielestäni aika ihmeellinen linjaus kyllä

siinä vaiheessa kun päästöoikeuksista aletaan saada tuloja näitä aletaan heti jakaa kehitysapuna pois

meidän täytyisi saada kasvua aikaan panostamalla pieniin yhtiöihin

puhemies

kiinnitän huomiota siihen että edustajille jaetussa nipussa on tulevaisuusvaliokunnan osalta liitetty lausunto kehyksistä eikä suinkaan liikenneselonteosta

liikenteen vähäpäästöisiin polttoaineisiin biopolttoaineet biokaasu bioetanoli biodiesel ja vety sähköautojen käytön edistämiseen ja kolmantena kohtana älyliikenteeseen joka käsittää tieto ja viestintäteknologian hyödyntämisen liikenteessä

totean vielä loppuun että yhteiskuntatakuuseen täytyisi saada tuplasti lisää panostuksia jotta se pystyttäisiin toteuttamaan

ja sitten on neljäs kohta tästä pohjoisesta ulottuvuudesta ja liikenteen kasvusta koillisväylän avautuessa tai lisääntymisestä kaivosteollisuuden kasvun johdosta

ei muuta

puhemies

meillä on suomessa tuotteita me osaamme tehdä semmoisia tuotteita mitä kukaan ei tänä päivänä halua ostaa niiden kysyntä on vähentynyt

tässä tulevaisuusselonteossa sivutaan muutamalla lauseella tutkimusta joka on tehty tulevaisuusvaliokunnassa johdollani

nyt haluaisin nostaa esille sen että kun bktn kasvua voidaan saada aikaan sekä tuottavuutta lisäämällä että työpanoksia lisäämällä niin onhan se aivan totta että tuottavuuden kasvattaminen on aika hankalaa mutta sen lisääminen ennen kaikkea toisi nopeiten niitä lisähyötyjä

talous näyttäisi pikkuhiljaa lähtevän nousuun

teollisuuden tilaukset ovat alkuvuonna nousseet ja tämä on hyvä signaali